te olette itse kirjoittaneet että vuoden päästä paketti aukaistaan uudelleen ja siinä kohtaa veikkaan että salin vasemmalla puolella hymy hyytyy

mutta eikö alvi edustaja viitanen ole juuri tasavero

jos alvi vaikuttaa eniten juuri köyhän lompakossa niin eikö se ole silloin aika lailla epätasa arvoista kohtelua

arvoisa puhemies vuodesta kolmelle tarkoitukseni

merkitä

arvoisa puhemies

tässä on tosiaan suurista rahasummista kyse ja keskustelu käydään lähinnä suuressa valiokunnassa ja suurelta yleisöltä piilossa

jopa osa kansanedustajista on tiedon tavoittamattomissa sen viimeisen tiedon tavoittamattomissa

puhemies

tässä on huolestuttavaa se että edelleenkin sairausvakuutusmenot ovat kasvussa ja yksi asia millä niitä voidaan vähentää on työssä hyvinvointi ja yleensäkin jaksaminen

eikö täällä salissa pitäisi avoimemmin käydä tätä keskustelua tulevaisuudessa näistä asioista että suomen kansa tietää mihin me olemme joutumassa

yksi jaksamista parantava asia olisi selkeästi tämä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan valitusten käsittelyn nopeuttaminen

minun mielestäni riskit ovat jo liian isoja

silloin ongelmatilanteessa vaikeuksissa oleva ihminen saa nopeammin apua ja asiansa huomioitua

minä haluaisin kysyä sen asian että miten kun nyt täydennetään tätä aikaisempaa kilpailunavaamispäätöstä tässä yhteydessä varmistetaan se että meillä on ylipäätänsä suomalainen posti tulevaisuudessa koska postiliikenne on muuttunut niin radikaalisti ja pakettipuolella on jo kilpailua kirjepuolta ei niinkään ole enää olemassa joten tämä koko rakenne on muuttunut niin paljon

jälleen kerran tahdon tässäkin yhteydessä muistuttaa että rauhanturvaajaveteraaneista on pidettävä huolta myös operaation jälkeen

meidän lainsäädäntömme ei ole kaikilta osin kunnossa siten että se huomioisi rauhanturvaajien tarpeet ja varsinkin rauhanturvaajaveteraanien kuntoutustarpeet jos käy huonosti operaation yhteydessä

lainsäädäntöä on korjattava niin että nämä kuntoutustarpeet ja kaikki siihen liittyvät asiat huomioidaan ettei esimerkiksi käy niin tulevaisuudessa että lainsäädännöstä johtuen menevät väärin ihan jo kirjaamiset miten mikäkin onnettomuus on käynyt

kun tässä on nyt koko aika suurennettu äänikynnyksen nimissä näitä piirejä niin se tarkoittaa sitä että läpi ei tule enää menemään muuta kuin ne keillä on rahaa ja ne keillä on julkisuutta

eli oikeastaan tämän suuren ihannointi tässäkin suhteessa antaa vain isomman otteen rahalle

tää on niin on kaikkialla jalan jalan amputoinut miinan takia amputoitu jalka ei todellakaan ole kuluma miksi se on parissa tapauksessa tällä hetkellä kirjattu

arvoisa puhemies

tämä lainsäädäntö on korjattava ja siten myös sitten pidettävä huoli niistä resursseista että se omasuoja suojaavat varusteet ajoneuvojen kunto ja taso on pidettävä siinä tasossa ettei niitä vammautumisia edes tulisi

rauhanturvaoperaatioissa on suomalaisia ollut paljon ja tulee tulevaisuudessakin olemaan

operaatiot ovat erilaisia ja mandaatitkin tulevat muuttumaan mutta yhtäläistä on se että näihin operaatioihin aina liittyy riski ja on liittynyt riski

oikeastaan voisi sanoa näin että rauhanturvaajaveteraanit on rinnastettava sotiemme veteraaneihin mutta ei missään nimessä ohituskaistalle elikkä sotiemme veteraanit ovat kaikkien rauhanturvaajiemme mielestä aina etusijalla

näissä on tullut loukkaantumisia ja jopa hengen menetyksiä ja nämä kuntoutusoperaatiot ovat olleet hieman epäselvät

se ei ole euromääräisesti vielä lähelläkään muita

vanhoilla puolueilla toki kuuluu peilata siihen toteutuneeseen toimintaan mutta kun kuten edustaja puumala sanoi tämmöinen uusi aktiivinen porukka tulee toimintaan mukaan niin silloin kuuluu katsoa korostuneesti sitä toimintasuunnitelmaa ja mielestäni tässä kohtaa ei oikeudenmukaisuus ole toteutunut

aina kun käsitellään ihmisten turvallisuutta ja oikeuksia ovat kyseessä erilaiset ohjelmat järjestelmät ja verkostot

avoimuutta voitaisiin lisätä myös siinä mitä näissä kaikissa järjestöissä on takana ja mikä puolue siellä on takana

näiden lapsi ja nuorisojärjestöjen pitäisi ehkä ilmoittaa mikä on keskustan järjestö mikä on vasemmiston järjestö ja mitkä eri säätiöt ovat minkäkin puolueen toiminnassa mukana

aina näissä järjestelmissä on tietovuotoriskejä ja järjestelmien laatuun turvallisuuteen ja luotettavuuteen on kiinnitettävä huomiota

toivoisin että nämä kaikki järjestelmät olisivat suomalaisessa hallinnassa suomalaisessa omistuksessa jolloin ulkopuolelle menevät riskit olisivat pienempiä

polttoaineverojen nosto kiinteistöverojen raamituksen kohottaminen tiestön heikkeneminen mikä vaikuttaa myös maatalouteen niin kuin edustaja tossavainen edellisessä kysymyksessä sanoi

se myös haetaan sieltä kaupasta

se korottaa hintoja paljon enemmän kuin sen yhden kyseisen prosentin

poliisiasioiden tietojärjestelmää ollaan kokonaisuudessaan muuttamassa ja sitä kutsutaan vitja hankkeeksi

miten te aiotte vastata maaseudun autioitumiseen

tuleva häke järjestelmä on osa vitja hanketta ja häke asioissa hätäkeskukseen soitettaessa on aina kyse yksityisistä ja tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista joten aina näiden hankkeiden yhteydessä tulisi kiinnittää huomiota siihen että ne olisivat mahdollisimman pitkälle omassa hallinnassa millä vältämme isommat tietoturvariskit

nimittäin tämä autioituminen vaikuttaa paitsi maaseudun elintarviketuotannon toimimiseen huoltovarmuusasioihin myös matkailuun ja yleensäkin suomen maineeseen puhtaana maana

ja olen kyllä huolissani siitä että jos teidän laskupolitiikkanne mukaan hallitus etenee niin miten nämä kaikki laskusuoritukset nyt sitten pitävät paikkansa koska esimerkiksi tiehankkeisiinkaan ei nyt näytä olevan sitä rahaa mitä te olette sinne laskeneet

ympäristöluvan vanhenemisen johdosta jäljelle jääväksi ainoaksi taloudellisesti järkeväksi vaihtoehdoksi jää se että nykyinen suunnitelma toteutetaan jolloin kysymys kuuluu

arvoisa puhemies

suomen tasavallan presidentti teki erittäin esimerkillisen hienon työn kuten varapuhemies anssi joutsenlahtikin on tehnyt

tein laskelman viime vaalien tuloksen perusteella

palkkio olisi minun mielestäni pitänyt laittaa verolle

se olisi ollut oikea suunta oikea teko koska silloin olisi ollut pysyväisluonteinen toimi tämmöiselle solidaariselle teolle mitä nyt tällä oli tarkoitus tehdä

tämmöisellä menettelyllä sitä piilevää äänikynnystä kasvatetaan ja tulevaisuudessa edes ehdolle eivät pääse kuin rikkaat

arvoisa puhemies

nyt tämä palkkioalennus on vain väliaikainen ja seuraavan presidentin kohdalla palkkiot nousevat joko nykyisestä lähtökohdasta tai siitä lähtökohdasta mistä tähän nyt alennettiin eli pysyväisyyttä tähän

toimivat liikennejärjestelmät ovat suuressa maassamme paitsi elämisen ehto myös kaiken liiketoiminnan perusta

edustaja salolainen sanoi sen nyt ääneen

yritystoiminnan kannalta kaikki liikennemuodot ovat tärkeitä

koska tarkoituksena on ollut esimerkki niin pitäisi pohtia sitä pistetäänkö kaikki muutkin tai muitakin palkkioita verolle jolloin tähän saadaan semmoinen esimerkki mikä voi johtaa sitten jopa yritysmaailman johtajien vastaaviin toimiin ja yhteiskunnan eteen toimimiseen

puolustusvoimien leikkaukset tekevät niin suuren uskottavuusloven suomen puolustukseen että sitä on paikattava jotenkin ja hän ehdotti siihen nato liittoutuman tarkastelua

lentoliikenne kehittyvien markkinoiden luo ja manner eurooppaan on suomelle tärkeää maakuntien yhteydet mukaan lukien

perussuomalaiset painottavat liikenneyhteyksien kohdalla ajatusta kotiovelta maailmalle sillä emme voi tietää minkä kodin autotallin uumenista löydämme uuden menestystuotteemme

tuntuu jotenkin että se on ehkä ollut jopa tarkoituksena

on tahallaan leikattu että voidaan ottaa siitä selkänoja tälle nato myönteisyydelle

oletteko nyt kysynyt esimerkiksi näiltä afganistanin vierailijoilta miten siellä vaikuttaa naton läsnäolo ilmapiiriin kuinka paljon se viha näkyy siellä jokapäiväisessä elämässä ja kuinka paljon se nostaa terrorismin vaaraa

nyt kuitenkin paikallis yksityis ja metsätiet jatkavat rapautumistaan riittävien kunnossapitorahojen puuttuessa eikä hallituksemme ole huolissaan katuverkostonkaan kunnosta sillä kuntatalous saa tällä hallituskaudella ennennäkemättömän arvonalennuksen

arvoisa puhemies

ilmoititte että ette ole tehneet mitään päätöksiä asiasta mutta samaan hyömyyn sanoitte että kaikki on auki elikkä vahvistitte että tästä on myös keskusteltu

suomalaisuus kotimaisuus on hyvä kyllä mainita pakkausmerkinnällä mutta jos mennään lähiruokaan lähituotantoon niin se ei onnistu enää pakkausmerkinnällä

merkittäviä venäjän ja jäämeren markkina alueita lukuun ottamatta olemme varsin riippuvaisia meriliikenteen toimivuudesta sillä käytännössä suomi on saari

päivähoitopaikkojen lisääntyminen siis pakollinen lisääntyminen lapsimäärän lisääntymisen johdosta kiristää taloutta

mitenkä arvoisa ministeri suhtautuisi siihen että kannustaisitte kauppoja merkitsemään sen hinnan yhteydessä tai mainoksen yhteydessä

eu on asettamassa meriliikenteellemme kustannuksia nostavan rikkidirektiivin

eikö tässä tilanteessa olisi päinvastoin järkevää ja mahdollista peräti korottaa kotihoidon tukea

olemme etsineet ulospääsyä tästä edellisten hallitusten sössimästä ja kilpailuhaittaa aiheuttavasta asiasta jo pitkään

tuntuu kuitenkin eriskummalliselta että johtava oppositiopuolue perussuomalaiset on tässä kaikkien puolueiden tiedostamassa asiassa se joka aktiivisimmin etsii ulospääsyä

valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia ja se vaikuttaa moneen aivan perusasiaan muun muassa pelastustoimen tehtäväkuvaan ja ambulanssien riittävyyteen

näitten leikkauksien myötä moni asia tulee kärsimään ja tämä johtaa siihen että vain lakisääteiset hoidetaan kunnolla ja muut asiat kärsivät

arvoisa puhemies

haluaisin nostaa esille nyt mielenterveyspalveluiden saatavuuden joka vaikuttaa monen ihmisen arkielämään

mutta muuten esimerkiksi käsittelyajat ovat aivan liian pitkiä riippumatta asteesta ja hallinnosta missä kohtaa ollaan

miten te takaatte että mielenterveyspalvelut ovat saatavilla myös tulevaisuudessa

huoltovarmuus ajattelun pohjana on hyvä lähtökohta

jos liikenteen solmukohdat pystytään ohittamaan vaihtoehtoisia reittejä käyttäen ja tavaraliikenne ohjataan pääsääntöisesti toisille reiteille kuin henkilöliikenne koko liikenne sujuvoituu nopeutuu ja tulee turvallisemmaksi

kunnissa on moni ihminen töissä ja tämä koko muutos tulee vaikuttamaan kuntien työllisyyteen sitä kautta

tieolosuhteiden mukaan muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä ja nykyisen porrastuksen uudelleenharkinta on yksi monista keinoista näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

jos näitä hyviä tavoitteita oikeasti tavoitellaan niin kuntien taloudesta on huolehdittava ja näin ollen kysymys kuuluu

tämä ruanda operaatio tosiaan on yksi epäkohta

turvallisuutta voidaan lisätä monilla eri toimilla

vangeista huomattava osuus on ulkomaalaisia

onko tämän järjestelmän muuttamiseksi jotain suunnitelmia että ulkomaalaiset olisivat omassa kotimaassaan

arvoisa puhemies

kaiken lisäksi tulossa on myös ten t verkko joka ohjaa rahankäyttöä huomattavasti ja se heikentää alempiasteisen tieverkon kuntoa

kustannusten nousu on kompensoitava esimerkiksi verotilin muodossa toimivalla palautustilijärjestelmällä

aiotteko te nyt todellakin hankkia nämä puuttuvat hankerahat etteivät nämä ongelmat kasaannu ja tule niin isoksi ongelmaksi ettei niitä pystytä ratkomaan

tulevaisuudessa eu määrää ten t verkon kautta yhä enemmän siitä miten käytämme liikenteemme määrärahoja eikä eun määräyksissä aina ole järkeä

eu haluaa määrätä liikennejärjestelmiemme tason muun muassa raideleveyden ja moottoritieverkoston laajuuden osallistumatta itse näihin valtaviin kustannuksiin

arvoisa puhemies

mielenkiintoinen versio kuullusta puheesta

kenties kuunteleminenkin voi helpottaa

arvoisa puhemies

lakisääteisten tehtävien lista kuntien osalta tulee koskemaan luultavasti hyvinkin montaa sosiaali ja terveyssektorin alaa ja niiden leikkaukset tulevat vaikuttamaan meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään

kaiken kaikkiaan selonteosta syntyy tunne ettei hallitus tiedosta liikenneyhteyksien merkitystä teollisuudellemme eikä sitä että lähes kaikkialla suomessa perheiden on omistettava auto tai jopa kaksi

kattava tieverkosto luo pohjan hyvinvoinnille koko maassa

kuntien on päästävä valmistautumaan tähän leikkauslistaan tehtävien osalta ja siihen mihin rahat riittävät

koska tämä lista tulee

siinä viidessä vuodessa ne viisi kaupunginjohtajaa joiden kaupungit on pakkoliitetty yhteen ovat tehneet tämän keksityn tehtävänsä tarpeelliseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

voitte aloittaa peruuttamalla polttoaineverotuksen epäonnistuneen korotuspäätöksen

hyvä että asia on mennyt perille

ammatillisia koulutuksia on syytä tämmöisille täsmäaloille missä on pulaa lisätä muun muassa pelastajien ja lääkärien kohdalla ettei meidän tarvitse turvautua mihinkään valelääkäreihin